tänään on tosiaan julkistettu parlamentaarisen energia ja ilmastokomitean raportti mikä on siinä mielessä erittäin positiivinen asia että meillä on laaja kansallinen yhteisymmärrys monista energia ja ilmastopolitiikan keskeisistä kysymyksistä mikä luo tätä kautta ennustettavuutta ja johdonmukaisuutta tuleviin energiapoliittisiin ratkaisuihin

mutta kun nyt selvästi muun muassa teollisuuden puolella on virinnyt uusi kiinnostus puurakentamista kohtaan niin on selvää että osana tätä harjoitusta käydään myös rakentamismääräykset läpi ja siltä osin kuin siellä on tarpeettomia esteitä ja siltä osin kuin siellä on poikkeavia määräyksiä esimerkiksi ruotsista ne tullaan perkaamaan

ympäristöministeri ei ole paikalla ja sen takia varmaan yksityiskohtaista vastausta tuohon ympäristöulottuvuuteen ei ole tässä tilanteessa annettavissa

suomi suomen hallitus tai arctia shipping eivät päätä siitä porataanko niillä alueilla öljyä tai kaasua tai tehdäänkö jotain muuta

siitä ei ole kovinkaan kauaa kun toinen merkittävä toimija eli vattenfall myi omansa ja sehän meni pääosin ulkomaisille omistajille kuitenkin siten että siinä oli suomalaista eläkevakuuttajaa mukana

ensimmäinen on ylipäänsä teknologiaan liittyvä kysymys siitä pystyvätkö he nostamaan tuotantonsa tason sille tasolle että se mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan

tänä syksynä sitten saamme raportin ja varmasti yhdessä ministeri pekkarisen kanssa tätäkin asiaa pohdimme ja muutamme määräyksiä jos tarvetta on

eduskunta toteaa tästä ihan selkeästi mietinnössään viitaten useisiin asiantuntijalausuntoihin joitten mukaan on tuotu esille että yhden tavoitteen järjestelmä olisi kustannustehokkaampi ja ohjaisi investointeja johdonmukaisemmin ja niin edelleen ja niin edelleen

kyllä minäkin uskon kuten ministeri hautala tässä että fortum varmasti sikäli kuin myyntiaikeisiin saakka lähtee ottaa nämä asiat huomioon ja että myös suomesta löytyy aidosti kiinnostuneita toimijoita jotka haluavat tässä olla mukana

toinen haaste liittyy nikkelin maailmanmarkkinahintaan ja kolmas haaste liittyy erilaisiin ympäristöongelmiin sekä sen takia että ne maksavat yhtiölle huomattavia määriä että myös sen takia että sitä kautta tämä ensimmäinen ongelma eli tuotannon saaminen riittävälle tasolle myös entisestään vaikeutuu

osin johtuen tästä osin johtuen tietenkin meidän biotalouden perinteestä ja osaamisesta suomaiset yritykset ovat tämän alan edelläkävijöitä koko maailmassa

on totta että asia on tällä hetkellä konkurssipesän vastuulla ja kuten myös kysymyksessä kävi ilmi niin se on siirretty julkisselvitykseen mikä käytännössä tarkoittaa sitä että viime kädessä valtiovalta vastaa kaikista kustannuksista

on selvää että kun nyt haetaan ratkaisua yhtiön likviditeettiongelmaan rahoitusratkaisua jolla voidaan turvata tämän yhtiön toiminnan jatkuvuus niin samalla tietenkin peilataan sitä kaikkia näitä ongelmia vastaan

ja tarkemmin

mitä tähän kivihiileen vielä tulee on selvää että meidän pitää tehdä kaikkemme sen eteen että sitä pystyttäisiin korvaamaan kotimaisilla polttoaineilla siellä missä se on kustannustehokasta

olemme konkurssipesälle omalta osaltamme tietenkin selkeästi viestittäneet sen että on elintärkeätä näinä aikoina että estetään uusien ympäristövahinkojen syntyminen ja he kaikella mahdollisella asiantuntemuksellaan tietenkin sen pyrkivät tekemään

toinen asia joka on ollut hallituksen linjana jo edelliseltä kaudelta alkaen on se että meidän pitäisi varmistaa myönnettyjen ydinvoimalupien toteutuminen jota kautta kivihiili saataisiin korvattua lauhdetuotannosta

on täysin mahdollista että mikäli rahoitusratkaisu löytyy niin silloin yksityiset rahoittajat ja valtio yhdessä tulevat asettamaan sille tiettyjä ehtoja mutta niistä spekulointi tässä vaiheessa on vielä ennenaikaista

esitetty muutos tuo tähän valikoimaan yhden puutavaralajin lisää

metsähakkeen jakaminen jatkossa kahteen eri luokkaan ja määräkirjanpidon hallitseminen eivät aiheuta merkittäviä muutoksia edes pienemmissä metsähaketta toimittavissa yrityksissä

siihen liittyen on myös eduskunta jopa hyväksynyt merkittävän määrän kuutisenkymmentä miljoonaa euroa temille käytettäväksi sitä varten että sitä voidaan aina sitä mukaa kun tarvetta on edelleen konkurssipesälle ohjata

olemme sitä lobanneet käytännöllisesti katsoen koko vuoden mutta saaneet yllättävän vähän vastakaikua mistään muista euroopan maista ja teemme sitä loppuun saakka kun eun huippukokous ensi viikolla tästä asiasta linjaa

olen rehellisesti samoin kuin työ ja elinkeinoministeriö myöntänyt että tämä aavistuksen verran lisää byrokratiaa mutta ei sitäkään nyt pidä liioitella

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

talousvaliokunta toteaa että ydinvoima tuo järjestelmäämme tasaista perusvoimaa joka osaltaan mahdollistaa muidenkin ilmaston kannalta kestävien tuotantomuotojen kehittämisen

edustaja niinistö on siinä oikeassa että eduskunta yhteiskunnan kokonaisetua harkitessaan voi kiinnittää huomiota melkein mihin tahansa

hallitus ei ole päättänyt että ne pitää kaivaa maahan mutta totta kai on selvää että varsinkin toissavuoden tapaninpäivän myrskyjen johdosta on tullut yhä ilmeisemmäksi että tätä kaapelointia pitää varmasti eri puolilla suomea olennaisesti edistää

se on totta mutta väite siitä että tässä mentäisiin jotenkin ydinenergialain kannalta hämärällä tavalla on suorastaan loukkaava

kyseessä oleva hanke tukee talousvaliokunnan mukaan monella tapaa kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa asetettuja tavoitteita

tähän liittyen hallitus on valmistelemassa lainsäädäntöä joka tulee eduskunnan käsittelyyn aivan lähiviikkoina varmasti viimeistään maaliskuussa jossa sitten tosiaan tämän tapaninpäivän myrskyjen jälkeisen keskustelun pohjalta esitetään lainsäädäntöä jolla tätä toimitusvarmuutta olennaisesti eri puolilla suomea pyritään parantamaan

ehkä ainoa asia josta rohkenen olla yleisellä tasolla jonkun verran eri mieltä myös tämän keskustelun kanssa liittyy tähän kritiikkiin konkretian puutteesta

arvoisa puhemies

edustaja ahvenjärvi taisi hetki sitten todeta sen että jos sellainen kuvitteellinen tilanne tapahtuisi että yhtiö kaatuisi niin ei se tarkoita sitä että siellä voitaisiin pistää lappu luukulle vaan se tarkoittaa sitä että sitä kaivosta pitää pyörittää sen jälkeen todennäköisesti vielä useita vuosia mikä maksaisi erittäin paljon

laitos korvaa poistuvaa perusvoimaa alentaa sähkön hinnan nousupaineita tuo kilpailua markkinoille edistää ilmastovelvoitteittemme täyttymistä ja turvaa sähköntuotantoa myös pohjoisessa suomessa

muistan että kun tätä selontekoa esittelin eduskunnalle vajaa vuosi sitten totesin kutakuinkin niin että tänne eduskuntaan tuodaan noin tuhat konkreettista esitystä vaalikaudessa ja meillä pitäisi olla mahdollisuus käydä yksi keskustelu hieman yleisemmällä tasolla ilman että mennään yksityiskohtiin varsinkin silloin kun puhutaan niin merkittävästä asiasta kuin kansakunnan tulevaisuus

suurena markkinaehtoisena investointina hankkeella on lisäksi merkittävä kansantaloudellinen ja alueellinen vaikutus niin työllisyyteen kuin talouteen laajemminkin

on tietenkin selvää että nyt kun arvioidaan sitä miten tähän ongelmaan löydetään kestävä ratkaisu niin vaakakupissa on myös tämä ulottuvuus joka on erittäin merkittävä

myös talousvaliokunnalle lausunnon antaneet erityisvaliokunnat ovat suhtautuneet hankkeeseen positiivisesti

ympäristövaliokunnan mielestä ydinvoima sisältyy yhtenä keskeisenä osana suomen energiapalettiin sellaisena kuin se on hyväksytty kansallisessa energia ja ilmastostrategiassa

tämä on instituutio jota kannattaisi ja pitäisi pyrkiä hyödyntämään oikealla tavalla siten että katajaisen kansan tulevaisuudenkysymyksistä käydään yleisemmällä tasolla pikkasen älyllisempää syvällisempää keskustelua ilman että jumiudutaan semmoiseen perinteiseen poliittiseen vänkäykseen joistakin yksityiskohdista joista aina sitä syntyy ja minusta tässä on onnistuttu kohtuullisen hyvin

tässä tapauksessa on ajattelutyö vielä hieman kesken eikä meillä ole vielä selkeätä varmaa ohjelmaa siitä miten se suoraan tullaan ohjaamaan

arvoisa puhemies

täällä on ehkä puoli vuotta ehkä vuosi keskusteltu tästä keskustan rahastoideasta

sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnon mukaan hanke on yhteiskunnan kokonaisedun mukainen kun asiaa tarkastellaan terveydensuojelun ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta

todennäköisesti tulemme käyttämään siinä suoria sijoituksia jolloin ajatuksena on että se vivuttaa sitten myös yksityisiä sijoituksia mikä sitten puolestaan vivuttaa myös pankeista vieraan pääoman ehtoista rahoitusta

olen valtioneuvoston virallisen työnjaon mukaisesti vastuussa asumisesta johon tämä tuskin liittyy rakentamismääräyksistä johon tämä myöskään tuskin liittyy ja kaavoituksesta johon minun on myöskin vaikea nähdä että tämä liittyisi koska en usko että helsingissä sen tyyppistä kaavaa olisi hyväksytty jossa tämä olisi nimenomaan haluttu mahdollistaa tai tätä edistää

sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa muun muassa että ydinvoimalaitosten aiheuttamien terveyshaittojen on osoitettu olevan pienempiä kuin fossiilisten polttoaineiden käytöstä aiheutuvat haitat ovat

mutta se mikä tämän lopullinen vaikutus ja merkitys on jää toki pitkälti nähtäväksi riippuen siitä minkätyyppisistä yrityksistä ja tarinoista on kysymys

arvoisa puhemies

olemme kovasti yrittäneet pohtia kenen vastuualueeseen tämä kuuluu mutta minun vastuualueeseeni se ei kuulu

meillä on huolestuttavan paljon merkkejä tällä hetkellä ilmassa siitä että tällä kansakunnalla ei mene hyvin ja että meidän tulevaisuus ei näytä yhtä auvoisalta kuin se näytti joitakin vuosia sitten ja sen takia jos joskus niin juuri nyt kannattaa pysähtyä näitten perimmäisten kysymysten äärelle

tässä on kysymys jo vakiintuneista yrityksistä joilla on mahdollisuus aidosti kasvaa ja kansainvälistyä mihin tarvittaisiin oman pääoman ehtoisia sijoituksia

mutta joka tapauksessa niin biotalouden cleantechin arktisen liiketoiminnan kuin digitaalitalouden osalta tämä antaa taas jälleen kerran huimia uusia mahdollisuuksia

olen tyytyväinen näihin valiokunnan ponsiin

tämä on kovin hämmentävä keskustelu kun ensin suomessa on vuoden verran kauhisteltu että on se kamalaa jos tulee tämmöinen joku lainakatto ja asuntomarkkinat hiljenevät ja rakentaminenkin loppuu ja sitten kun hallitus on ilmoittanut että semmoinen on tulossa niin sitten kauhistellaan että ei se muutakaan markkinatilannetta

tämä kysymys on tällä erää käsitelty sorvakysymys

myöskään omistuksessa tapahtuneet muutokset eivät olisi tätä yksinään mahdollistaneet ydinenergialaki ei ota mitään kantaa omistuskysymyksiin

todettakoon nyt että tässä ensimmäisessä todetaan että eduskunta yhtyy selonteon kannanottoihin ja linjauksiin niin että ei se hallitus nyt ihan kelvoton tässä sitten ilmeisesti ole ollut kun valiokunta tällä linjauksella aloittaa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

valtiolla on tietenkin monia vastuita

selkeyden vuoksi on hyvä todeta ensin se että hallitus aikoo maalishuhtikuussa luottolaitoslainsäädännön yhteydessä tuoda eduskuntaan lainakattokysymyksen joka jaetaan kahteen osaan

laki tästä toimitusvarmuuden lisäämisestä eli sähkömarkkinalain muutos on tulossa tänne helmimaaliskuussa ja siinä yhteydessä tätä asiaa käsitellään

mutta erityisen iloinen olen tästä valiokunnan ponnesta joka liittyy uuden kansallisen ennakointimallin toimeenpanon kiirehtimiseen

sen takia tietenkin valtio katsoo tätä kokonaisuudessaan

mutta ehkä sen verran voin jo sanoa siitä että se perusfilosofia on senkaltainen että asetetaan määräyksiä sille kuinka pitkiä katkoksia korkeintaan saa olla

sekin on globaalisti ainutlaatuinen harjoitus se on erittäin vaikea harjoitus mutta uskon että siinä voimme olla jopa maailmanlaajuisesti edelläkävijä jos pystymme tätä jollain lailla viemään eteenpäin ja siinä tarvitaan laajaa kansallista yhteistä sitoutumista

on itsestään selvää että nimenomaan liikennepuolella me tarvitsemme kaikkialla joka tapauksessa paljon uutta teknologiaa eikä sähköautoteknologia yksin riitä vastaamaan tähän kysyntään

sehän on todennut että kaivoksen toiminnan täytyy jatkua keskeytyksettä nykyisessä laajuudessaan ympäristövahinkojen estämiseksi

kaikki edustaja korhosen tässä mainitsemat luvut eivät välttämättä olleet ihan oikeita mutta perusviritys oli oikea ja kysymys on siitä että yhtiön tuotannon taso on yksinkertaisesti olennaisesti pienempi kuin mitä kannattava liiketoiminta pitkässä juoksussa edellyttäisi

sen takia tässä yhteydessä on tehty myös perinteinen energiataloudellinen tarkastelu joka osoittaa sen että sähkön tarve pitkällä aikavälillä suomessa kasvaa ja että meidän kapasiteettivaje itse asiassa on tällä hetkellä varsin suuri

siinä mielessä olen luottavainen sen suhteen että suomalaiselle huipputeknologialle biopolttoaineiden alalla tulee olemaan kasvavia markkinoita euroopassa vaikkei tämmöistä velvoitetta tulisikaan

tämä on tärkeä viesti joka myös tarkoittaa sitä että mihinkään merkittäviin isoihin irtisanomisiin per heti ei olla ryhtymässä vaan että erittäin merkittävää osaa siitä väestä joka siellä tällä hetkellä sekä kaivokselle että alihankkijoille töitä tekee tarvitaan väistämättä myös jatkossa

en tiedä kuuluuko se minullekaan mutta pohjoismaisen yhteistyöministerin ominaisuudessa kuitenkin vastaan että samalla kun olemme nähneet paljon vaivaa sen eteen että ruotsin kielen asema suomessa pysyy sellaisena kuin sen pitääkin pysyä toisena kansalliskielenä ja yhtenä pohjoismaisena kielenä niin totta kai hallitus on pyrkinyt myös vaikuttamaan muihin pohjoismaihin aivan erityisesti ruotsiin jossa on paljon suomalaistaustaista väkeä että suomen kieli otetaan kaikessa toiminnassa ennen kaikkea viranomaistoiminnassa vakavammin ja tältä osin ruotsin puolella on tapahtunut paljon edistystä

siinä on tietenkin useita eri vaihtoehtoja ja kohtuullisen pitkä siirtymäkausi

arvoisa puhemies

kansainvälinen paine useitten kansainvälisten toimijoitten puolelta suomea ja eräitä muita maita kohtaan on vahva ja vaikkei ole mitään merkkiä siitä että tällaista lainakattoa koskaan tarvittaisiin toivotaan että valtiot ottaisivat sen käyttöön tai siltä vain säätäisivät semmoisen mahdollisuuden että se olisi sitten käyttöön otettavissa

jos ja kun on näin että näkemykset heijastelevat enemmän sitä mistä kunnasta puhuja tulee kuin sitä mistä puolueesta hän tulee niin siitä ei voi päätyä mihinkään muuhun johtopäätökseen kuin että tätä asiaa katsotaan liian pitkälti oman kunnan tulokulmasta

siellä miljoonia menee varsin nopeaa tahtia

meidän rakentamismääräyksemme ovat lähtökohtaisesti aika lailla materiaalineutraaleja yhtä sinänsä merkittävää poikkeusta lukuun ottamatta joka liittyy nimenomaan paloturvallisuuden takia tehtyihin määräyksiin

kuulun itse siihen ikäluokkaan joka on tullut työelämään ennen kuin oli kännyköitä internetiä puhumattakaan googlesta ja facebookista ja muista jotka mullistavat tätä maailmaa ja todennäköisesti tulevaisuudessa mullistavat vielä enemmän kuin nyt

kaikkiin muutoksiin ei varmaan koskaan pystytä mutta tem suhtautuu lähtökohtaisesti myönteisesti valiokunnan ponteen siitä että aloitettaisiin ydinenergialain kokonaistarkastelu

kysymys on tietenkin siitä onko uskoa siihen että pitkällä aikavälillä pystytään vakauttamaan yhtiön toiminta siten että se saadaan riittävän tuotannon tasolle niin että kannattavuus on mahdollista mutta myös siten että estetään ja ehkäistään uusien ympäristöongel mien syntyminen

tässä ja turun telakan tapauksessa on paljon yhtäläisiä piirteitä muun muassa se että kuilun partaalla on käyty matkan varrella monta kertaa

kun vielä meidän oma pankkijärjestelmämme ja sitä edustava finanssialan keskusliitto muuttivat kantansa ja päätyivät siihen että ehkä semmoinen varmuuden vuoksi kannattaa säätää ja kun he neuvotteluissa valtiovarainministeriön kanssa päätyivät siinä yhteisymmärrykseen niin minun mielestäni on enemmänkin kuin järkevää noudattaa tätä virkamiesten ja tämä kysymys on tällä erää käsiteltynä myös kyselytunti on päättynyt p

mutta silti me voimme tehdä joitakin valistuneita arvauksia painopistevalintoja aihealueista koska todennäköisesti meillä on enemmän saavutettavaa kuin joillakin muilla mailla ja kuten täällä on moneen kertaan todettu biotalous cleantech digitalisaatio ovat sellaisia aloja

yhtäläinen piirre on se että kestävä pitkän aikavälin ratkaisu edellyttää uskottavaa teollista ankkuriomistajaa vetovastuullista joka turun telakan tapauksessa lopulta löytyi

kaksikerroksisen puutalon saa rakentaa ihan kuten minkä tahansa puutalon kolmi ja nelikerroksisen saa rakentaa jos se on sprinklattu ja sitäkin korkeamman saa rakentaa tiettyjen varsin monimutkaisten edellytysten perusteella

tätä kautta biotaloutta edistetään ympäri suomea ja luodaan kannustimia erilaisille teknologioille

meillä on jo seudulliset asuntomarkkinat meillä on seudulliset työssäkäyntimarkkinat meillä on seudullinen hakeutuminen palveluihin ja harrastuksiin mutta samaan aikaan meillä on kuitenkin kunnallinen itsehallinto kunnallinen verotusoikeus kunnallinen kaavoitusmonopoli ja näistä vaan syntyy sen tyyppinen epäsuhta joka aiheuttaa paljon erilaisia ongelmia

tämän kysymysvyyhdin ympärillä nyt useat intressitahot valtio muiden mukana koko ajan tekevät kovasti töitä

varmasti on vielä pitkä matka siihen että kaikki suomalaistaustaiset henkilöt saisivat kaikki palvelut ruotsissa suomen kielellä mutta edistystä tapahtuu koko ajan ja tässä suhteessa ruotsin hallituksen asenne on selvästi positiivinen

haluaisin tässä myös yhtyä edustaja mustajärven yhteen huomioon huomioon siitä että meidän pitää hakea sen tyyppisiä pysyviä vahvuuksia ettei niitä voi ottaa meiltä pois

ne ovat tietyssä määrin tiukempia mutta se johtuu osin myös siitä että puu materiaalina on sen kaltainen että sen palo ominaisuudet ovat muun tyyppisiä kuin muilla

sen sijaan siellä osaamisen puolella kysymys on pikkasen erityyppisestä asiasta ja ennen kaikkea siellä turun telakan ympärillä oli semmoista poikkeuksellista kansainvälistä osaamista aivan poikkeuksellinen alihankintaketju jota tässä talvivaaran tapauksessa kuitenkaan ei ehkä ole

kokonaan toinen asia on että siitä huolimatta että viimeisten vuosikymmenien aikana tätä on pyritty eri tavoin edistämään meillä on ollut useampia puurakentamisen edistämisohjelmia alan kiinnostus puurakentamiseen ei ole kohdistunut kerrostaloihin ei niinkään edes liike ja toimitiloihin eikä julkisiin rakennuksiin vaan ennen kaikkea pientalorakentamisen puolelle